miksi

palkkatuki on osoittautunut tehokkaaksi työkaluksi

itse tein myös lopputyön tästä holhoustoimesta ja edunvalvonnasta periaatteitten tasolla mutta käytännön työn parissa en ole ollut että siinä määrin en omaa samaa kokemusta tästä kuin edustaja meri varmasti tämän käytännön työn kannalta

nämä nuoret jotka viime vuonna työllistettiin yrityksiin ovat myös jääneet sinne

eli palkkatuki työllistäisi mutta tällä hallituksella ei ole varaa siihen

uotilakin äsken peräänkuulutti

tiedän että te ministeri kiuru lapin ystävänä olette yrittänyt katsoa semmoista ratkaisua muun muassa tämän syrjäisyyslisän kautta että nämä lapin lukiot voisivat säilyä

voikin hyvin sanoa että palveluseteliesityksessä on kysymys porvarihallituksen toistaiseksi mittavimmasta yksityistämisestä tulo ja terveyserojen kasvua ja julkisten palvelujen heikentämistä tarkoittavasta esityksestä

tässä tuli hyvää evästystä tuonne valiokuntakäsittelyyn ja varmasti tärkeitä näkökohtia siellä sitten punnittavaksi

samoin nuorisotakuu auttaisi nuoria mutta tällä hallituksella ei ole varaa siihen

samoin starttiraha työllistäisi mutta tällä hallituksella ei ole varaa siihenkään

mutta kysyn kuitenkin varmuuden vakuudeksi

kyseessä on siis määräaikainen laki jonka mukaan luonnollinen henkilö tai kotimainen kuolinpesä välttyisi veropetosta koskevilta rikosoikeudellisilta seuraamuksilta ilmoittaessaan oma aloitteisesti verotuksestaan puuttuneita tuloverolain mukaan verotettavia tuloja tai perintö ja lahjaverolain mukaan verotettavia varoja verohallinnolle

esityksen sanotaan oleva kustannusneutraali

yhtälö ei kuitenkaan toimi näin suoraviivaisesti ellei samalla aiota ajaa alas julkisen terveydenhuollon palvelutasoa kunnan kun on samanaikaisesti ylläpidettävä oma palvelujärjestelmänsä

koska suomessa ei ole säädetty tehokkaan katumisen mahdollisuudesta verotuksessa verovelvolliselle ei ole nykytilassa voitu taata suojaa rikosoikeudellisia seuraamuksia vastaan

se mistä tämä kritiikki kumpuaa kyllä on juuri se että tämä tarjoaa rikkaille veronkiertäjille joilla on ulkomaille piilotettuja varoja oman keinon päästä seuraamuksista ja että tämä asettaa eri asemaan tavanomaiset kotimaan tulojen piilottelijat

ministeri toivoi ettei käytäisi vain yhtiökohtaista keskustelua mutta valitettavasti on uhmattava tätä ja otettava vielä kemijoki osakeyhtiön asema esille koska se on meille lappilaisille kipeä asia

miksi ulkomaille piilotetun varallisuuden nyt paljastuessa kun pankkisalaisuus on höllentynyt näille piilottelijoille pitäisi säätää erillinen armahduslaki varojen paljastuttua

työmarkkinaratkaisun yhteydessä yrityksiltä penättiin vastuunkantoa ja yhteiskuntavastuuta ja samaan aikaan olen pöyristyneenä saanut seurata läheltä tätä valtioenemmistöisen yhtiön kemijoki oyn alasajoa

arvoisa herra puhemies

tämähän on pohjoismaisittain kustannustehokkain yhtiö ja tuntuu kummalliselta että samaan aikaan oma väki irtisanotaan ja työt ulkoistetaan

voi sanoa että tässä ovat myös aika monet asiantuntijat antaneet tähän esitykseen kritiikkiä

metsähallitus on tehnyt erinomaista yhteensovitustyötä eri elinkeinojen välillä kuten kaivos matkailu ja metsätalouden ja poronhoidon välillä

olen kysynyt tässä prosessin aikana useampaan otteeseen miksi tällä hyväksi koetulla mallilla ei ole voitu jatkaa ja mistä nämä muutospaineet tulevat

jos näitä hakkuita lisätään niin konfliktit ja nämä metsäkiista syntyi saamelaisten poromiesten ja luonnonsuojelujärjestöjen kanssa syntyy konflikteja ja näitä metsäkiistoja

kansalaisjärjestö finnwatch piti esitystä yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallisena ja myös suomen transparency internationalin rahoitusmarkkinoiden avoimuudesta vastaavan projektin vetäjä erkki laukkanen pitää tätä armahduslakia ongelmallisena

olen saanut vastauksena että muutospaineet tulevat omistajaohjausyksiköstä

lisäksi tämän yhtiöittämisen osalta

edellisellä ministerillä oli päähänpinttymä tästä suorastaan ja toivon kyllä että se ei ole siirtynyt perintönä orvolle

siltä että vihreät ja fortum ovat tässä asiassa löytäneet toisensa ja lappilaiset kärsivät siitä

no nähtäväksi jää tulevaisuudessa kuinka suuri joukko henkilöitä tarttuu tähän tehokkaan katumisen mahdollisuuteen ja miten paljon verotuottoa tällä maallemme kertyy

siihen ei tarvita yhtiöittämistä

mutta kyllä minun on sanottava tässä myös se että pitkälle on liuennut smpn veikko vennamon rötösherrat kuriin ajoista kun nyt rikollisille lyödään paluulippu kouraan ilman seuraamuksia

sosialidemokraatit kannattavat lakiesityksen mahdollistamaa kolmen virkatuomarin uutta kokoonpanoa silloin kun se on asian laadun tai muun erityisen syyn kannalta perusteltua

sen sijaan emme kannata esityksen sisältämää kokonaisratkaisua lautamiesten käytön radikaaliksi vähentämiseksi nykyisestä

sillä lailla ei kyllä voi oikein ymmärtää että eikö nimenomaisesti tämä tuotospanos suhde ole kannattava

ja toivoisin edellisten puhujien tapaan että tähän harmaan talouden torjuntaan panostettaisiin myös jatkossa

mielestämme viimeaikaisten uudistusten johdosta yleistynyt kirjallinen menettely on jo jossain määrin jopa vaarantanut oikeusturvan toteutumista niin rikoksista epäiltyjen kuin rikosten asianomistajienkin kohdalla

monijäseninen kokoonpano käytettäessä tuomiovaltaa parantaa ratkaisun laatua ja lisää oikeusturvaa kun asiaa on tuomioharkintaa tehtäessä pohdittu monelta eri kantilta

nykyjärjestelmä mahdollistaa sen että yhden tuomarin kokoonpanossa ratkaistaan kirjallisessa menettelyssä asioita joista voi rangaistuksena seurata maksimissaan kaksi vuotta vankeutta

arvoisa herra puhemies

sijaisapu pohjoisen ankarissa olosuhteissa työskenteleville poronhoitajille on askel kohti tasa arvoa

pidämme järjestelmän yhdenmukaisuuden kannalta perusteltuna että myös suullisessa menettelyssä voitaisiin käyttää yhden tuomarin kokonpanoa kahden vuoden rangaistusmaksimirajaan asti

samankaltainen järjestely tilapäisavun palkkaamiseen on jo esimerkiksi turkistarhaajilla

lautamiesinstituution puolesta esitetyt perustelut eivät tue kuitenkaan heidän rajaamistaan pois tiettyjen listattujen rikostyyppien osalta tätä vakavammissa rikoksissa

toki lapin olosuhteet välimatkat ja poronhoitotyön luonne huomioon ottaen voi sanoa että ammatti painii vielä omassa sarjassaan vaativuutensa vuoksi

nyt kun näitä itsehallintoalueita perustetaan ja sote asiat ollaan siirtämässä sinne niin kysyisin ministeriltä oletteko ministeriössä käynyt keskustelua toisen asteen koulutuksen siirtämisestä näille itsehallintoalueille

lukuisten aiheesta tehtyjen tutkimusten mukaan lautamiesjärjestelmän ylläpitämistä puoltaa myös se että lautamiesten käyttö ylläpitää suuren yleisön luottamusta tuomioistuinlaitosta kohtaan

poronhoitajien sijaisavun järjestäminen tukee ammatissa toimivien työssäjaksamista ja pidentää työuria hallituksen tavoitteiden mukaisesti

toinen asia

kävitte puhumassa lapin yliopiston syyskauden avajaisissa ja puhuitte hyvin voimakkaasti rakenteellisten ratkaisujen ja yliopistojen yhdistymisen puolesta

lautamiesjärjestelmän synnyttämällä luottamuksella on merkitystä paitsi rikos myös riita asioiden käsittelyssä

toisin kuin hallitus esittää lautamieskokoonpanon käyttäminen tulisi säilyttää edelleen mahdollisena riitajutuissa sillä esimerkiksi lapsen huoltoa asumista tai tapaamisoikeutta käsittelevissä jutuissa lautamiehistä on havaittu olevan selvää hyötyä

lautamiesjärjestelmän ylläpitäminen esittämällämme yhtenäisellä tasolla olisi kustannustehokas tapa varmistaa oikeudenkäytön julkisuus ratkaisuharkintaa usein hyödyttävä paikallistuntemus ja elämänkokemus kansalaisten luottamus oikeuslaitokseen tuomarin harkinnan peilaaminen ja parantaminen sekä oikeusturvan toteutuminen

on selvää että yliopistojen yhteistyötä täytyy lisätä ja profiloitumista jatkaa mutta esimerkiksi arktisten asioiden keskiöön nosto ei kyllä vaadi sitä että nämä yliopistot yhdistetään

poronhoidon tulee säilyä ammattina jolla voi hankkia tarvittavan toimeentulon myös tulevaisuudessa

säästöjen pakonomainen nipistäminen sieltä missä kustannustehokkuus on parhaimmillaan ei ole tarkoituksenmukaista

on totta että käräjäoikeuksia vaivaavien jutturuuhkien purkamiseen tarvitaan lisäresursseja

määrärahoja näihin tarpeisiin ei tulisi etsiä niin että heikennetään kansalaisten oikeustajua tai luottamusta oikeuslaitokseen

käräjäoikeuksien tuomarivoimavaroista on huolehdittava muuten kuin vesittämällä historiallista lautamiesjärjestelmäämme

varmuuden vakuudeksi vielä

sipilä

säästötarve on jopa kahdeksan miljardia

luku on hallituksen itse itselleen asettama tavoite

alkio puhui köyhän asiasta kiviniemi pelkästä asiasta ja sipilä pelkästään rikkaiden asiasta

se on ollut meille erittäin tärkeä lapissa

ohjelmiin sitomaton maakuntaraha on tehokas ja ketterä rahoitusväline jolla voidaan reagoida nopeasti akuutteihin ja ennakoimattomiin tarpeisiin

esimerkkinä voidaan mainita temin ja lapin liiton yhteinen kaivos ja kivialan toimialapäällikkö hanke sekä eun arktisen tietokeskuksen valmistelu

toivoisinkin että tätä maakuntarahaa voitaisiin lisätä täällä eduskuntakäsittelyn yhteydessä

tällä hetkellä esimerkiksi lapissa kaivospaikkakunnilla tarvitaan uusia kuntien teollisuusalueita ja entisten laajennuksia pk yritysten tarpeisiin niiden toimiessa kaivosyhtiöiden alihankintayrityksinä

arvoisa herra puhemies

vaikka sijaisaputoimintaa ei ole vielä tämän nyt varmistuneen määrärahan jälkeen vakinaistettu järjestelmä on mielestäni ottanut yhden tärkeän askeleen eteenpäin

työllisyysperusteinen investointimääräraha on auttanut siihen että yrittäjät eivät ole jääneet yksin näitten hankkeitten kanssa koska he eivät voi vastata yleisestä infrastruktuurista yksin vaan tarvitaan monesti myös vauhdittajaa näihin hankkeisiin

uudet kokemukset ja sijaisavun tuleva toivottavasti korkea käyttöaste kertovat taas eteenpäin palvelun tarpeellisuudesta

näistä hyvä esimerkki ovat muun muassa liikenne jätehuolto ja vesijärjestelmähankkeet matkailukeskuksissa joihin investointitukea on myönnetty lapissa

tässä asiassa ovat olleet erittäin aktiivisia paliskuntain yhdistys ja samisoster ja kiitän lämpimästi ministeri huovista joka mahdollisti tämän rahan tähän kyseiseen käyttötarkoitukseen ja näki tämän tarpeellisuuden

aika suossa ollaan tämän autoveroalen kanssa

lapsilisien leikkaaminen oli kaikille puolueille eri syistä vaikea päätös

sdp esitti että lapsilisän tasoa olisi korotettu ja samanaikaisesti ne olisi laitettu verolle

valitettavasti tämä malli ei saanut riittävää kannatusta

nyt tämä autoveroale kutistui kosmeettiseksi alennukseksi niille joilla on varaa ostaa uusi auto mutta samaa rahaa kerätään kuitenkin takaisin tavallisilta tallaajilta ajoneuvoverona ja kyllä tällöin kärsijöinä ovat paljon autoa tarvitsevat pieni ja keskituloiset etenkin tuolla maaseudulla

tämä vaihtoehto olisi heikentänyt lapsilisän maksatuksen perusajatusta kulukorvauksena mutta vaikeassa tilanteessa se olisi ollut mielestämme oikeudenmukaisempi vaihtoehto

arvoisa rouva puhemies

harmaan talouden varjo nakertaa rehellistä leipäpuuta laajalti

tämä tieyhteys on ruotsalaisten ja norjalaisten vilkkaasti käyttämä reitti pohjois norjan ja suomen ja ruotsin välillä

näkisin kyllä tärkeänä käsivarren elinkeinojen elvyttämiseksi ja saavutettavuuden parantamiseksi että tämä tieosuus hoidettaisiin mahdollisimman pian lähitulevaisuudessa kuntoon

tosiaan edustaja heinonen puhui tästä että tämä autoveroale koskee nyt näitä vähäpäästöisiä ja edullisia autoja mutta se on ihan sama onko pieniä vai isoja jos siihen ei ole varaa

koko vitsauksen laajuutta ei vedenpitävästi tiedä kukaan

harmaa talous vaikuttaa murentavasti yhteiskunnan rahoituspohjaan kun palkkoja maksetaan pimeinä ja lakisääteiset sosiaaliturvamaksut ja verot jäävät maksamatta

lähitulevaisuudessa lapissa on odotettavissa kaivannaisteollisuuden kuljetustarpeiden lisääntymistä myös ajoksen sataman kautta

meillä on tällä hetkellä esimerkiksi kolaripajalakainus kaivoshankkeella siinä suomen puolen osuudella hannukaisessa toiveita että jatkossa saataisiin tämä rikaste kuljetettua nimenomaan täältä ajoksen sataman kautta

harmaan talouden torjunta on suurissa vaikeuksissa erityisesti kohdealueen kansainvälistymisen viranomaisten resurssien tukkeutumisen ja tietyllä tavalla hampaattoman lainsäädännön vuoksi

harmaalla taloudella on edellä sanotun perusteella erittäin suuri taloudellinen merkitys aikana jolloin yhteiskunnassa käydään keskustelua kestävyysvajeesta ja tarpeesta valtiontalouden tasapainottamiseen

ajoksen sataman kehittäminen on erityisen tarpeellista tämän pajalankolarin ja soklin kaivoshankkeitten kannalta

nämä hankkeet on myös sellaisia joita toivon sisällytettävän nyt syksyllä käsiteltäväksi tulevaan liikennepoliittiseen selontekoon

sitten meillä on suuri joukko hankkeita jotka ovat liian pieniä valtion budjettiin mutta liian suuria ely keskusten rahoitettaviksi

tämän vuoksi hallituksen ja viimeistään seuraavan hallituksen tulisi puuttua tähän ongelmaan sen taloudellisen ja yhteiskunnallisen merkittävyyden edellyttämällä tavalla

nykyisellä määrärahatasolla luvassa on linja autovuorojen lakkauttamisia

yksi tärkeä asia on siellä noussut esiin kuulemisissa että näistä paljuselleistä pitäisi päästä eroon

rakennusalalla on jo tänä päivänä olemassa kahdet työmarkkinat suomessa

ulkomailta haalitut halpatyöntekijät on alistettu toimimaan pimeästi työehdoin jotka eivät millään tavoin ole hyväksyttävissä

myös meillä lapissa on ylitornion avovankila ja se on hyvin toimiva ja siellä on hyvät olosuhteet

siihen toivoisin peruskorjaukseen siemenrahaa

kuljetusalan kannalta on tärkeää että alan harmaasta taloudesta käynnistyy verohallinnon jo suorittaman verotarkastuksiin pohjautuneen tutkimuksen lisäksi oma kokonaisvaltainen erillistutkimuksensa

me sosialidemokraatit vaadimme että työntekijöitä kohdellaan suomessa samalla tavalla

rakennustyömaalla vaaditaan jo nyt työntekijöiltä valokuvallinen tunnistekortti ja tähän korttiin tulee lisätä työntekijän veronumero jolloin viranomaisella tai luottamusmiehellä olisi reaaliaikainen mahdollisuus tarkistaa että veronmaksu on kunnossa

ennaltaehkäisyn kohdalla on puolestaan kysymys toisaalta kiinnijoutumisriskistä ja toisaalta kiinni joutuneille harmaan talouden toimijoille aiheutuvista sanktioista

olennaista on lisätä resursseja valvontaan eikä leikata sitä kuten tällä vaalikaudella on tehty

nykyiset voimavarat eivät mahdollista työsuojeluviranomaisten riittäviä työpaikkakäyntejä jotka ovat monin paikoin ainut tehokas tapa kitkeä harmaata taloutta

lopuksi on todettava että olen syvästi pettynyt etteivät ministerit katsoneet tätä keskustelua paikan päällä kuulemisen arvoiseksi ja loistavat poissaolollaan tässä istunnossa

arvoisa herra puhemies

tämä on mielestäni kannatettava esitys

kritiikkiä on esitetty sen johdosta että tämä automaattinen tuen maksu johtaa siihen ettei sosiaalityö kohtaa riittävästi asiakasta

vastapainoksi on kuitenkin luonnollisesti mietittävä mitkä pointit ovat kriittisiä niiden ihmisten osalta jotka tarvitsevat sosiaalityötä